arvoisa herra puhemies

vanhuslakiin oli alun perin tulossa tämä hoitajan ilmoitusvelvollisuus mikäli hän kohtaa siellä hoitotyön kentällä hoidon laiminlyöntiä tai potilaiden tai vanhusten kaltoinkohtelua

edustaja salolainen esitti oikeastaan niitä samoja kysymyksiä joita itsellänikin mielessä oli elikkä meillä ainakin tämä ajatusleikki näköjään välillämme toimi

ymmärtääkseni tämä pykälä on nyt poistettu sieltä lakiesityksestä ja minä kysyisinkin minkä ihmeen takia koska hoitajana kokisin että se valvonta on erittäin hyvää myös hoitajan tekemänä ja että sitä mahdollisuutta ei pitäisi viedä pois ja sitä rohkeutta sitten ilmoittaa niistä epäkohdista

mittausten perusteella pelkästään raskasmetallien ja alumiinin vesistövaikutukset ylittävät jo nyt eliöstölle haitallisen tason kaivoksen läheisyydessä mutta eri aineiden yhteisvaikutuksista saadaan tarkempia tietoja vasta pitemmällä aikavälillä

tuskin mikään muu laki vanhuslain jälkeen on herättänyt näin paljon kiitosta kansalaisissa ja tämä talvivaara onnettomuus on avannut myös kansalaisten silmät

todellakin tämä lakiesitys on hyvä ja se edesauttaa kuten edustaja taimelakin tuossa mainitsitte vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta

gerontologista osaamista hoitajien keskuudessa on vahvistettava ja muun muassa geronomin vanhustyöhön erikoistuneen hoitajan ammatinkuvaa ja nimikettä on juurrutettava enemmän suomalaiseen vahustyöhön

normitalkoilla on siis paikkansa

kysynkin teiltä ministeri että kun tämä hyvä laki nyt tulee niin estääkö tämä tulevaisuuden talvivaaran onnettomuudet ja onko meillä suomessa varaa tällaisiin ja kuinka ripeästi ja nopeasti voisimme toimia sitten tulevaisuudessa koska kyllä täytyy sanoa että kansalaismielipide oli ehkä se mikä talvivaaran kohdalta vasta herätti porukkaa myös täällä eduskunnassa

kaava ja rakennuslupavalituksiin kuluu aikaa mutta myös rahaa

puuttuu sijaishoitopaikkoja resurssit niissä ovat riittämättömät tai täysin väärät

eu oikeus edellyttää sitä eli tämä direktiivi mutta myös kansallisen lainsäädännön tarpeita varten teemme muutoksia

ja tuota niin että vaa an

vuoden alusta astui voimaan vanhuslaki jossa lailla säädetään vanhusneuvostot jotka parantavat sitten ikäihmisten äänen kuuluvuutta siellä kunnissa

me osaamme säätää lakeja mutta osaammeko me purkaa niitä ja teemmekö sen myös inhimillisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden

tämän lainmuutoksen myötä laajennetaan mahdollisuutta tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi ja tähän esitykseen liittyy niin sanottu käännetty todistustaakka jossa vastaajan eli syytetyn tulee todistaa se että hankittu taloudellinen hyöty on hankittu laillisin keinoin kuten myös esitykseen sisältyy se että rikosasiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat joihin hänen vaatimuksensa nojautuu

lainsäädännön vaikutusten arviointi kuten myös kansalaisten kuuleminen on siis ensiarvoisen tärkeää jotta osumme tässäkin asiassa oikeaan

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista säädetyn lain mukaan vammaisilla henkilöillä ja heidän omaisillaan ja järjestöillä tulisi olla myös riittävä edustus siellä vammaisneuvostossa

eli on todella hyvä että tämä esitys on ja toivottavasti myös ehkäpä tämäkin asia saadaan tulevaisuudessa korjattua ja yhdenvertaisuus paranee vanhusneuvoston ja vammaisneuvostojen välillä

lääkkeiden jako ja lääketuntemus eivät saa kuitenkaan kadota täysin hoitoyksiköistä sillä silloin katoaa myös hoitajien koulutuksesta lääkehoitotaito

päivä lokakuuta elikkä suhteellisen pian

hallitusohjelmasta ja ihmisestä poispäin meneviä asioita ovat sen sijaan energian valmisteverot ja liikenteen polttonesteiden korotukset jotka osuvat samalla rasituksella köyhiin ja rikkaisiin kaupunkilaisiin ja haja asutusalueella asuviin

hallitus on toiminut ripeästi ja tämä on todellakin hyvä askel ja apuväline niille jotka painivat tämän talousrikosasiavyyhdin ympärillä ja kohtaavat sitä päivittäin ja tällä keinolla pystymme sitä myös torjumaan

käsitteillä on siis lakialoite joka liittyy vammaisneuvostojen saattamiseksi lakisääteisiksi

ja kyllä tässä edustaja lindtman mainitsi myös epäterveellisen ruuan verotuksen korottamisen

sitäkin me voisimme miettiä koska onhan se nyt hyvänen aika sentään kansantaloudellisesti erittäin hyvää ja eheyttävää että ihmiset säilyisivät myös terveempänä pitempään

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys on erittäin hyvä

vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa

olen saanut vastata hyvin usein geronomien viesteihin siitä millä tavalla geronomien ammatti tullaan laillistamaan ja heidän ammattitaitonsa otetaan myös käyttöön siellä vanhustenhuollon kentällä koska sinnehän meidät työntekijöinä on ohjattu

laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista niin sanotussa vanhuslaissa kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä

vanhuslakikin sanelee jo sen että gerontologista osaamista tarvitaan ja sitä jos jotakin vanhustyön erityisasiantuntijoilla elikkä geronomeilla on

vammaisneuvosto on tärkeä toimija ja asiantuntija vammaisuuteen liittyvissä asioissa

olisin itsekin maininnut tästä samasta epäkohdasta mikä tässä laissa mielestäni on mistä edustaja salonen tuossa mainitsi että laillistetun sosiaalityöntekijän ammattiin ei kuitenkaan anneta mahdollisuutta niille ylemmän sosiaalialan ammattikorkeakoulun suorittaneille vaikka heidän tutkintonsa painottuu juuri sinne sosiaalipuolelle

vammaisneuvoston laajapohjainen ja asiantunteva jäsenistö mahdollistaa vammaisten henkilöiden äänen kuulumisen ja se tuottaa tärkeää ja hyvin tarpeellista tietoa erilaisten päätösten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksista vammaisten ihmisten elämään ja suoriutumiseen

alan työvoimapula on kuitenkin suuri ja voisi luulla että kaikki resurssit tulisi pyrkiä ottamaan käyttöön varsinkin kun koulutus on monipuolista ja ammattitaito on hyvä

vammaisneuvoston puuttuminen taasen vähentää vammaisten oikeusturvaa ja heikentää kokonaisvaltaisen vammaispoliittisen keskustelun syntymistä kuntatasolla

täällä kerrotaan rekisteristä johon sosiaalityöntekijät sosionomit ja geronomit siis tullaan rekisteröimään joka on valviran alainen

kunnallisen vammaisneuvoston perustaminen ei ole kunnille tämänhetkisen lainsäädännön mukaan pakollinen tehtävä vaikka kunnallinen tai alueellinen vammaisneuvosto on asiantuntijaelin vammaisen ihmisen elämää koskevissa asioissa paikallistasolla

nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö asettaa näin vammaiset ja vanhukset eriarvoiseen asemaan sillä vanhusneuvosto on lain mukaan kunnissa pakollinen

nämä maksut tietysti kirpaisevat sen kerran kun ne suorittaa mutta minusta on hyvin tärkeää että siellä rekisterissä on kuitenkin se ammattitutkinnon suorittaneen henkilön nimi ja tiedot

se lisää myös potilasturvallisuutta asiakasystävällisyyttä ja laatua sosiaalipuolella

arvoisa puhemies

minun on ihan pakko kommentoida yleisesti nyt tätä edustaja uotilan puheenvuoroa kun puhuitte tästä velan ottamisesta

vammaisneuvostojen säätäminen lailla turvaisi vammaisneuvostojen aseman ja toimintamahdollisuuden myös kunta ja palvelurakenneuudistuksessa jonka valmistelu on suomessa juuri käynnissä

on todellakin niin että äiti vanhenee ja joku päivä sitten kotona lasta hoitanut äiti on ikääntynyt ja saa sitä pientä eläkettä joka sitten joskus on aivan kohtuuttoman pieni ja kuinka sillä ylipäänsä sitten pärjää

kuntarakenteen muutokset saattavat tuoda uusia haasteita myös vammaisneuvostojen toimintaan joten vammaisneuvostojen olemassaolon turvaaminen lainsäädännöllä olisi perusteltua ja sen myötä vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot tulisivat myös yhdenvertaisiksi keskenään

minä olen tehnyt karkealla matematiikalla tässä äkkiseltään laskelmat

heitä on paljon

he eivät välttämättä ole omasta vapaasta tahdostaan yksinäisiä vaan joko he ovat leskiä tai sitten puoliso on joutunut mahdollisesti jo laitoshoitoon ja kustannukset kaiken tämän pyörittämiselle ovat ymmärrettävästi sitten kovat

täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty ja ei varmaan tämäkään lakiesitys asunnottomuutta suomesta poista

nyt on kuitenkin pelkona se että kuntarakenneuudistuksen sote uudistusten kaikkien uudistusten myötä kunnat ryhtyvät säästämään jostakin koska sitä listaa laaditaan mistä velvoitteista kunnat voivat säästää

yksinäiset ikääntyneet naiset ovat myös lähettäneet paljon postia ja pyytäneet että ottakaa heidän asiaansa esille ja minun mielestäni tämä edustaja jääskeläisen aloite on erittäin hyvä myös sisällöltään koska olette todellakin nostanut tähän aloitteen esittelytekstiin myös heidän asiansa esille ja tämä varmasti menee heillekin sillä tavalla tietoon että he ovat iloisia siitä että heidän asiaansa myös kun keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivää sitten kuunnellaan

kyllähän jollakin tavalla sitä velkaa pitää myös maksaa takaisin

elikkä en minä kyllä uskaltaisi hirveästi sen velan ottamisen perään puhua

vammaisneuvostot ovat olleet huolissaan juuri siitä että vammaiset koska heidän asioitaan ei ole vammaisneuvoston osalta kirjattu lakiin ovat juuri ne joiden äänen kuulumista tämä asia voi heikentää

olisiko mahdollista määritellä joskus se mikä se on konkreettisesti koska meillä on varmasti kaikilla vähän erilaisia käsityksiä siitä minkälaisista summista me puhumme

kiitos puhemies

olisin kysynyt tästä valvonnasta

lakiluonnoksessa puhutaan omavalvonnasta

tästä syystä pidän asiaa erittäin tärkeänä ja haluan kiittää kaikkia teitä yli sataa kansanedustajaa jotka olette nähneet tämän aloitteen taakse ja ymmärtäneet sen inhimillisen tärkeän asian ja myös sen että me puhumme täällä eduskunnassa hyvin paljon yhdenvertaisuudesta se on oikeastaan päivän sana

siis periaatehan on se että rahaa pitää jäädä myös muihin asioihin ja elämiseen sen vuokran maksamisen jälkeen

kannan huolta myös siitä että alkuperäisessä luonnoksessa kiinnitettiin huomiota hoitajan ilmoitusvelvollisuuteen jos huomaa työpaikalla epäkohtia ja nyt sitä ei enää tässä uudessa laissa ole

kyllä asumisen kallistuminen ja sen myötä yhteiskunnan eriarvoistuminen on päivän puheenaihe ja se on tärkeä asia jota meidän pitää pitää yllä keskusteluissa kohtuuhintainen asuminen vuokra asunnoissa myös omistusasunnoissa koska kun tulevaisuuteen mennään niin kyllä entistä kauemmaksi asunnot karkaavat

arvoisa herra puhemies

te syyllistätte suomalaiset isät

meillä on tulossa tasa arvoinen avioliittolaki meillä on tulossa yhdenvertainen laki jota on kehitelty peräti seitsemän vuotta eli yhdenvertaisuus on se jota me kaikki korostamme täällä ja me toivomme että me jokainen voisimme olla yhdenvertaisia ja tasa arvoisia keskenämme

arvaatteko mitenkä moni isä on tänäkin aamuna lähtenyt töihin tuskan viilto sydämessä kun ei ole voinut jäädä sinne kotiin hoitamaan niitä lapsia koska taloudellisesti tilanne on mahdoton

olen huolissani myös laatusuosituksen uudistamisesta

sitten kannan suurta huolta tästä saattohoitoasiasta

ei ole varaa ostaa omistusasuntoja

syy siihen varmasti on myös se että kehitysvammalaki on vanha ja silloin kun se on aikoinaan säädetty siellä on todellakin se että kunnilla ei ole velvoitetta perustaa vammaisneuvostoa ja nyt meillä on tämä erittäin hyvä uusi vanhuslaki johon saatiin erittäin hyvän keskustelun ja toiveen ja vaatimuksenkin kautta vanhusneuvostot ja heidän äänensä kuuluu tällä hetkellä kuntapäätöksissä

olisiko mitenkään mahdollista saada enemmän saattohoitoasiaa vielä lakiluonnokseen ja mahdollisesti myös saattohoitosuosituksen saaminen kuntiin jollakin tavalla mainittuna

eli tämä on toivomus

kiitoksia

mielestäni vapaaehtoistyöntekijöiden olisi tässä asiassa oltava samalla viivalla palkkatyöntekijöiden kanssa

lainsäädännöllä ei voida tietenkään varautua kaikkeen mutta tältä osin pidän ehdottamaani lakimuutosta oikeanlaisena viestinä siitä mitä suomalaisessa yhteiskunnassa ei missään tapauksessa tule hyväksyä

käsittelyssä on täällä tänään vastaus kansalaisaloitteeseen eikä kansalaisaloitteen merkitystä tietenkään pidä vähätellä vaan se on erittäin tärkeä poliittisen osallistumisen väylä

puhutaan myös tilastoista

on hienoa että me pystymme turvaamaan hyvää potilasturvallisuutta ja sitä että kaikilla meillä olisi yhtäläinen oikeus saada apua oikealla ajalla